päämääränä on muodostaa ennalta ehkäisevä kynnys sotilaallisen voiman käytölle kuten edustaja kanervan johtaman parlamentaarisen selvitysryhmän tänään julkaistussa raportissa todetaan

tavoite ministereiden määrän vähentämisestä on myös kannatettava

painehan on yleensä ollut toiseen suuntaan

hallituksen esityksessä on tärkeitä linjauksia ja yhtenä tärkeimmistä pidän tätä että jatkossa metsänomistajalla on vapaus valita mihin yhdistykseen hän kuuluu

tässä yhteydessä nousee esille etenkin sananvapaus ja vapaa poliittisista päättäjistä riippumaton lehdistö jonka merkitys myös korruption vastaisessa työssä ja demokratian edistämisessä on keskeinen

omasta kokemuksestani ja läheistenkin kokemuksista tiedän että metsänhoitoyhdistykset tekevät erinomaisen hyvää työtä suomessa tärkeää työtä mutta kun sitä työnnetään pakolla niin karvat nousevat vähän pystyyn ei siitä pääse mihinkään

lisääntynyt kauppa ja kehittynyt teknologia ovat myös lisänneet ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta ja auttaneet siten myös kehitysmaiden ihmisiä tulemaan paremmin tietoisiksi omista oikeuksistaan

jatkossa kilpailutilanne aukeaa ja jokaisen pitää siitä kilpailuasemastaan ja ammattitaidostaan pitää huolta ja alalle varmasti syntyy uusia työpaikkoja ja toimijoita

se on erinomainen asia

jos johto ei ymmärrä tai noudata perustuslain säännöksiä niin käsittääkseni johto on valinnut väärän tehtävän itselleen

se mikä ehkä eniten huolettaa ei ole tässä esityksessä nyt mutta kuitenkin että pirstaloituminen siihen liittyvät siis tämä metsäpalstojen pirstaloituminen ja uusien omistajien halukkuus ylipäätään hoitaa ja saada sitä kautta puuta liikkeelle on varmasti iso haaste jatkossa

hyvänä ajankohtaisena esimerkkinä on team finlandin tekesin ja ulkoministeriön yhteistyönä valmistelema beam business with impact ohjelma joka edistää kehitysmaihin suuntautuvaa innovaatio ja liiketoimintaa

geneeriset taidot korostuvat tulevaisuudessa entisestään

ensi vuoden alusta käynnistyvän ohjelman ajatuksena on rahoittaa suomalaisten yritysten ja muiden toimijoiden kuten yliopistojen ja järjestöjen kehitysmaita hyödyttäviä innovaatioita

sote uudistus jäi toteutumatta

tämänkaltaiset hankkeet avaavat monia kasvun mahdollisuuksia kehitysmaaliiketoiminnassa aikana jona perinteiset markkinat vetävät huonosti ja yrityksemme etsivät esimerkiksi afrikan suunnalta uusia kasvumahdollisuuksia

vahva ja kilpailukykyinen talous turvaa työpaikat ja hyvinvointipalvelut

suomi on saanut euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta eurooppalaisesti vertaillen poikkeuksellisen paljon langettavia tuomioita sananvapautta koskien

jos kovasta työnteosta ja riskinotosta huolimatta menestymis ja vaurastumismahdollisuutta ei nähdä on toive uusien työpaikkojen synnystä epärealistinen

joudutaan vielä edusti mustajärvi arkisto muster mörkö on osuus jopa kiitos

myös pienem pien uskonnollisten ryhmien keskuudessa on paljastunut sekä henkistä että fyysistä väkivaltaa johon puuttuminen saattaa usein olla viranomaisille vaikeaa yhteisöjen pyrkiessä painostamaan jäseniään vaikenemaan hyväksikäyttötapauksista

kokoomuksen eduskuntaryhmä katsoo etteivät ihmisoikeudet ole eivätkä saa olla pelkkää teoriaa tai hyväntekeväisyyttä kaukaisissa maissa

hallitus suhtautuu erittäin arvostavasti kirjastolaitokseen ja siitä esimerkkinä on se että aivan tähän lähelle nousee tällä vaalikaudella keskustakirjasto

mutta tullakseen veteraanikansanedustajaksi täytyy olla entinen kansanedustaja ja me tiedämme että kanerva ja zyskowicz varmasti jatkavat pitkään joten he eivät tällä tietämällä pääse haastatteluun vähään aikaan

arvoisa herra puhemies

se mitä haluaisin nostaa tässä esille on se että päiväkodeissa suunnitelman tekevät lastentarhanopettajan pätevyyden saaneet henkilöt mutta sitten hieman jätetään ilmaan ainakaan ei ole pykäläkohdassa tosin perusteluissa on jotenkin mainittu se miten se tehdään perhepäivähoidossa

hän on suullisesti lupautunut että hän on käytettävissä ja hän pystyy syventämään sitä tietoa mikä tähän eduskuntatyöhön liittyy ja tuomaan toisen näkökulman hieman erilaisen näkökulman kuin mikä kansanedustajilta itseltään nousee

arvonlisäverokannalla on toki merkitystä hintatasoon ja myyntiin se on ihan totta

siellä on sanottu että siellä perhepäivähoidossa käytetään hyväksi lastentarhanopettajien osaamista mutta jotenkin jää nyt semmoinen maku että tässä kasvatustieteen kandit ja perhepäivähoitajat rinnastetaan koulutuksellisesti samaan ja siinä on semmoinen piiloviesti että koulutukselle ei anneta sitä täyttä arvoa mikä sille pitäisi antaa

arvoisa herra puhemies

oma lähestymiskulmani on aina sensuuntainen että mitä vähemmän yhteiskunta yrittäjyyteen ja elinkeinoelämään puuttuu sen parempi että tämmöinen mobiliteetti dynaamisuus säilyy

ryhmäkoosta oli kysettä

onko tämä totta vai olenko ymmärtänyt jotakin väärin

mutta on tietysti tilanteita niin kuin tässä tapauksessa joissa neuvotteluasema on epäsymmetrinen iso kauppakeskus ja pieni yrittäjä yksin tai kaksin siinä että jonkinlaista taustaturvaa on hyvä siinä saada ja näin se on tässä tapauksessa menossa oikeaan suuntaan

tällä budjetilla tehdään pieni mutta välttämätön osa siitä suuresta urakasta joka tällä hallituksella ja eduskunnalla on suomen talouden suunnan kääntämisessä

yksinyrittäjien tilanteen parantamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen ja tähän asiaan on kiinnitettävä erityistä huomiota seuraavalla hallituskaudella riippumatta hallituspuolueista

taloustilanne on vaikea verrataanpa sitä omaan taloushistoriaamme tai tilanteeseen esimerkiksi muualla euroopassa

monella yksinyrittäjällä olisi töitä mutta korkeat työvoi makustannukset sivukuluineen sekä voimavarat ylittävä byrokratia estävät laajentumishalut

kiitos edustaja zyskowiczille harvinaisen selkokielisestä puheenvuorosta

arvoisa herra puhemies

edustaja virtanen toi esille täällä toisen haitallisen aineen eli alkoholin mainonnan

tärkeät vientimarkkinatkin ovat vaikeuksissa eikä vetoapua sieltäkään ole näköpiirissä

korostaisin kuitenkin ehkä enemmän asiakkaiden vastuuta sitä että asiakas viime kädessä päättää keneltä hän työnsä tilaa miten sen maksaa maksaako sen asiallisesti ja vaati

alkoholilaki piti kokonaisuudessaan uudistaa uudistimme ainoastaan mainontaa ja sitäkin epäsymmetrisesti niin että lapset eivät näe nyt kadulla alkoholimainontaa mutta he voivat mennä sitä katsomaan jääkiekkostadionille tai festareille

suomalaisen työn heikko kilpailukyky on vahvasti seurausta työlainsäädäntömme sangen ehdottomasta sisällöstä sekä työehtosopimusten samankaltaisesta tiukkuudesta

julkinen talous velkaantuu myös ensi vuonna ja vielä muutaman vuoden siitä eteenpäin heikentäen suomen valmiutta reagoida mahdolliseen uuteen kansainväliseen talouskriisiin

asian käsittely keskeytetty mutta kyllä pahaa varten ystävä kaveristuksen toinen asia kuin suostui odottamatta miltä tämä työ tulee kosmos viides maaliskuuta kuluvaa vuotta

siinä suhteessa eduskunta ei todellakaan toimi loogisesti ja tällainen lobbaus mitä edustajat monelta eri taholta ovat kokeneet menee lähestulkoon hyvän maun toiselle puolelle

kyllä se tarkoittaa sitä että edellytykset mahdollisuudet nykyisen toiminnan ylläpitämiseen ja kasvavien uusien rikollisten toimintamuotojen kuten nettirikollisuuden ja tämän tyyppisen toiminnan estämiseen heikkenevät

mutta koska olemme näin yhtä mieltä ajatellen sitä mitä tiilikainen sanoi mitä hemmilä sanoi niin tästä voisi vaikka löytyä jonkinlainen yhteinen näkemys ja suurempaankin korotukseen on varmasti mahdollisuuksia

olisi myös syytä pohtia irtisanomisturvan lisäksi koeajan pituutta ensimmäisen sairauslomapäivän kulujen osoitetta paikallista sopimista ja yrittäjien sosiaaliturvaa kokonaisuutena

oma toivomukseni on että suomen ja suomalaisten sisäinen turvallisuus kansan sisäinen turvallisuus huomioidaan tulevassa kehysriihessä

vaikka budjetissa on leikkauksia valiokunnan mietinnössä kuten myös monissa asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten kommenteissa korostetaan miten tärkeää on viedä rakenneuudistuksia eteenpäin

arvoisa herra puhemies

romahtaneet valtiot epämääräisine sotilasklaaneineen ovat otollista maaperää terroristikoulutuskeskuksille

se on kaikkien suomalaisten etu

kokoomuksen eduskuntaryhmä katsoo että hallituksen talouspolitiikan linja sisältää oikeat keinot suomen taloutta kurjistavien ongelmien ratkaisemiseksi

aina kun näitä muutoksia tehdään on tarkkaan katsottava ettei tule sellaisia kasvua rajoittavia tekijöitä ja toinen on se ettei tule kilpailua vääristäviä tekijöitä tässä suuruusluokassa nyt ei vielä sitä vaaraa ole

propagandaopetuksen johdossa toimii ihmisarvoa kunnioittamattomia niin sanottuja oppineita jotka manipuloivat nuoria sorrosta kärsineitä ja usein vähän koulutettuja miehiä ja joskus myös naisia

hallituksen linjan keskeisiä piirteitä ovat työlinja verotuksessa paikallinen sopiminen ja kilpailukykyä vahvistavat toimet sekä normien purkaminen yhdistettynä julkista taloutta tasapainottavaan finanssipolitiikkaan ilman kasvua tukahduttavia veronkorotuksia

leireillä koulutetaan aseen käsittelyyn ja annetaan ampumakoulutusta rynnäkkökivääreistä raketinheittimiin ja sinkoihin

säästöjen kohteina nyt oleviin koulutukseen ja tutkimukseen sekä tuotekehitykseen voidaan panostaa lisää kun talouteen saadaan uudistusten myötä liikkumavaraa

kaikenlainen terrorismin välitön tai välillinen tukeminen on tuomittavaa on se sitten kouluttautumista kouluttamista rekrytointia tai rahoittamista

lisätään työn kannustimia pidetään pyörät pyörimässä

valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä budjettiin tehtiin joukko harkittuja täydennyksiä jotka saatiin kokonaisuuteen mukaan hallituspuolueiden hyvällä yhteistyöllä kiitos siitä

valiokunnan mielestä kyseessä on merkittävä yhteiskunnallinen ja kansanterveydellinen ongelma josta aiheutuu merkittäviä inhimillisiä kärsimyksiä ja kansantaloudellisia tappioita

arvoisa puhemies

taustalla voi olla niin kuin mietinnössä todetaan tilastoinnin tehostumista diagnosoinnin tarkentumista osaltaan myös pieneltä osin maahanmuuttotaustaisten oppilaiden lisääntyminen kouluryhmissä